eli opintotuen rajaaminen osaltaan auttaa myös korkeakouluja toimintansa tehostamisessa ja vähentää niitä jotka pitävät yhdessä oppilaitoksessa niin sanotun välivuoden ja vaihtavat pian toiseen

tämä että me lisäämme maksullisuutta yliopistoihin ei suinkaan ole se väylä jolla me helpotamme koulutusvientiä

tässä taisi kyllä unohtua pari valiokuntaa välistä

kehittäminen tulee kuitenkin tehdä siten että turvataan kattava yliopistoverkko koko maassa yliopistojen riippumattomuus ja vahva autonomia sekä keskinäinen tasavertaisuus niin toimintaresurssien kuin henkilöstön palvelussuhteiden osalta

tämä luonnollisesti edellyttää sitä että uravalintoja miettivillä nuorilla on tietoa koulutukseen liittyvistä seikoista ja että heille on saatavissa opinto ohjausta joka auttaa tulevien opintojen valintaa

olemme erityisen huolissamme siitä että hallituksen esityksessä tosiasiallisesti opetusministeriön ohjaava ote kiristyy mutta yliopistojen vastuu kasvaa

meillähän on hyväksytty viime hallituskaudella tilauskoulutus joka on sallittu yrityksille tai yhteisöille ja vähintään kahden hengen hyväksi

eli tämä koulutus on laitettu alkuun

arvoisa puhemies

suomella on hyvä kansainvälinen maine hyvinvointiyhteiskuntana jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja myös sukupuolten tasa arvo on kehittynyt melko pitkälle

olen itsekin opiskellut useita tutkintoja ja se on tuntunut hyvin oikeudenmukaiselta joskaan en ole saanut koskaan opintotukea koska suoritin opintoni työn ohella tai äitiys ja hoitovapaalla

haluamme kehittää uudenlaisen julkisen sivistysyliopiston jossa tutkimusyksiköt nousisivat valitsemillaan aloilla maailman huipulle ja haluamme että kaikilla maamme yliopistoilla olisi mahdollisuus pärjätä kansainvälisessä kilpailussa

kunta ja palvelurakennehanke ei yksinään takaa riittävää rakenteiden ja palveluprosessien uudistumista vaan sitä tulee tehostaa kehittämällä kuntien omaa verotulopohjaa ja takaamalla riittävät valtionosuudet sekä tarvittaessa selkeämpi rahoitusohjaus

tämän tulisi olla peruste sille työlle lisätä nimenomaan cedaw sopimuksen tunnettuutta sekä tietoa ja keskustelua siitä missä asioissa suomi on toteuttanut hyvin sopimuksen velvoitteita ja missä kysymyksissä meillä olisi vielä kehitettävää

on todettu että tämä on hyvin hajanaista tämän tilauskoulutuksen tilanne tällä hetkellä on hyvin hajanainen eli vastuu organisoinnista vaihtelee eri yliopistoissa kehittämisvastuuta ei ole selkeästi määritelty sillä puolella hankkeita ei ole paljon vireillä tilauskoulutus kilpailee kotimaisen maksuttoman tarjonnan kanssa markkinointikoneisto ei ole tehokas se on oikeastaan olematon ja kysyntää olisi enemmän kandidaattitason tutkinnoille kuin maisteritason tutkinnoille

hallitus on esityksessään valinnut epätasa arvoistavan tavan toteuttaa yliopistouudistus

vain riittävä rahoitus takaa parhaiten palveluiden laadullisen kehittämisen sekä muutosprosessien onnistumisen ja uusien rakenteiden kestävyyden tulevaisuudessa

cedaw komitea on moittinut niin kuin täällä jo todettiin suomea liian vähäisestä sopimusta koskevasta tiedottamisesta ja tähän on ottanut kantaa eduskunnan työelämä ja tasa arvovaliokunta

mielestämme hallituksen on palattava alkuperäiseen yliopistouudistuksen tiekarttaan jossa yliopistojen itsehallintoa vahvistetaan jossa yliopistot eivät joudu keskenään epätasa arvoiseen asemaan ja jossa lupaukset perusrahoituksen lisäämisestä pidetään

arvoisa puhemies

vähän aikaa sitten hyväksyimme helpotusta opintolainan maksuasioihin jos opiskelu tapahtuu tietyssä määräajassa

kuulimme muun muassa pari viikkoa sitten järjestämässämme seminaarissa mielenkiintoisia asiantuntijapuheenvuoroja siitä kuinka muun muassa nyt esillä olevat lainmuutokset tulevat vaikuttamaan kouluissa eriarvostavasti

eli tarvitsemme tätä tilauskoulutuksen kehittämistä ja myös muuttamista siihen suuntaan että se voisi olla mahdollinen myös yksittäisille opiskelijoille ei pelkästään yrityksille

vanhasen kakkoshallituksen yliopistoja koskevat linjaukset ovat herättäneet aitoa huolta laajalti asiantuntijoiden opetushenkilökunnan opiskelijoiden ja kansalaisten keskuudessa

täällä myös edustaja arhinmäki käytti voimakkaan puheenvuoron koulutuksen maksuttomuuden puolesta ja täytyy sen verran todeta että olen itse samaa mieltä että koulutuksen tulee olla suomessa edelleen maksutonta

tässä on eräs väylä houkutin siihen että me voisimme myös saada näitä maksuja sitä kautta näiltä tilauskoulutukseen tulevilta

valinnaisuuden epäoikeudenmukainen toteutuminen ja varhaisen valinnaisuuden seuraamukset nakertavat peruskoululaisten oikeutta yhdenvertaiseen opetukseen

sosialidemokraatit haluavat tässä rinnakkaislakiesityksessään muutoksia hallituksen esitykseen siitä miten julkisoikeudellisena laitoksena toimivassa yliopistossa ja säätiöyliopistossa hallituksen kokoonpano määritellään sekä miten ja ketkä hallituksen valitsevat

täällä myös jo edustaja vahasalo tästä samasta asiasta puhui ja näkisin että siinä meillä on asia joka täytyy tutkia ja käydä läpi jotta pääsemme tässä asiassa eteenpäin

kiitos

tässä viitataan nimenomaan esimerkiksi tähän parhaillaan päätöksenteossa olevaan tuntijakouudistukseen johon ministerikin äsken sanoi oman kantansa

mutta ensin meidän täytyy kyllä saada selville meidän oman lukukausimaksukokeilumme joka hyväksyttiin yliopistolain yhteydessä viime kaudella tulokset niin kuin hallitusohjelmaan on kirjattu

olen edelleen sitä mieltä että jos opetusministeri vie härkäpäisesti läpi tätä esitystä vaikka sille on hyvin suuri vastustus niin avaa hän suuren mahdollisuuden eriarvoistavalle perusopetukselle

elikkä tässä on semmoinen kysymys joka on syytä ensin selvittää kun teemme liikkeitä suuntaan tai toiseen

haluamme muutoksia myös henkilöstön aseman määrittämiseen niin että osa palvelussuhteista voisi olla edelleen virkasuhteita silloin kun viranhaltija käyttää julkista valtaa

lakiesityksen perusteluissa mainitaan yliopistolaitoksen pääomittamisesta että valtio varautuu tekemään finanssisijoituksia julkisoikeudellisiin yliopistoihin ja säätiöyliopistoihin suhteessa pääomasijoituksiin

myös opiskelijoiden jättäminen ulos tästä opintotuen sitomisesta indeksiin on eräs eriarvostava teko

tämä asettaa eri alueiden yliopistot ja eri tieteenalat hyvin eriarvoiseen asemaan keskenään ja periaate alueellisesti kattavasta ja tasa arvoisesta sivistysyliopistoverkostosta on murentumassa

arvoisa puhemies

esimerkiksi täällä jo paljon puhutun vanhempainvapaan tasa arvoisempi jakautuminen vanhempien välillä tarvitsee lujaa yhteistyötä naisten ja miesten kesken

käytännössä kuitenkin yleinen kustannustason nousu ja yliopistojen tilavuokrauskustannusten nousu syövät rahoituspohjaa ja henkilöstön palkkaukseen käytettäviä määrärahoja jolloin tutkimuksen ja opetuksen kehittämiseen ei uutta rahoitusta riitä

lopuksi totean että tämä tasa arvoselonteko tulisi käsitellä myös ilman muuta muissa valiokunnissa ennen kaikkea sivistysvaliokunnassa ja myös sosiaali ja terveysvaliokunnassa

virkasuhde voidaan säilyttää edelleen niissä tehtävissä joihin kuuluu julkisen vallan käyttöä ja virkavastuuta

esitämme myös että jos osapuolten tulosneuvotteluissa ei päästä sopuun asetettaisiin sovittelulautakunta johon valtioneuvosto valitsee puheenjohtajan ja molemmat osapuolet valitsevat edustajansa

sen myönnämme kaikki kun kävelemme tuolla marketissa ja katselemme hintalappuja

olenpa kuullut jopa niin hirvittäviä uutisia että jotkut vanhukset nykypäivänä hakevat koiranruokaosastolta ruokansa koska ne ruuat ovat ravitsevampia ja edullisempia

tämä käsittelyssä oleva alennusasia ei kuitenkaan riitä koska me sosialidemokraatit ajattelemme kokonaisvaltaisemmin ja vähän parempia ratkaisuja joita ed

arvoisa puhemies

meillähän on paljon nuorisotakuun kautta nyt tehty toimenpiteitä ja tuettu niitä nuoria joilla ei tuo halutaan tukea niitä nuoria joilla ei ole vielä tutkintoa sillä tavalla että he pääsisivät elämässään eteenpäin ja koulutuksessa eteenpäin joka on tietysti hyvin merkittävä ja tärkeä asia jotta sitä syrjäytymistä mistä täällä myöhemmin tänään vielä puhutaan ei pääsisi tapahtumaan

eli tarvitaan paljon muutakin kehittämistä ja myös tässä ruuan hinta asiassa johon mielestä pitäisi puuttua vähän laajemmalti myös siihen että ihmiset pystyisivät ostamaan yhä terveellisempiä ruokia

myös oppiväyliä on monimuotoistettu elikkä näitä hakumahdollisuuksia

eli tähän voisi myös verotuksellisin keinoin puuttua

annetaan tilaisuus juuri näille vielä tutkintoa vailla oleville pikkuisen ohituskaistaa käyttäen päästä koulutukseen josta voi joku päivä vielä valmistua

samoin tässä on huomiota tietysti jo kiinnitettykin näihin ravintolayrittäjiin ruokapaikkojen pitäjiin elikkä tämä on tässä huono asia elikkä heidän kohtalonsa tulisi kyllä käsitellä myös kuntoon

mutta koko ajan on puhuttu myös siitä että meillä on myös paljon aikuisia joilla ei ole vielä välttämättä tutkintoa ja että mikä on heidän kohtalonsa

eli vaikka esitys onkin hyvä niin ikävä vaan että me emme kuitenkaan voi ihan takuuvarmasti taata että se ajaa sen asiansa eli tuo alennuksen hintoihin

näyttötutkinto on todettu hyvinkin monella taholla monessa koulutuksessa hyvinkin käyttökelpoiseksi toimenpiteeksi jolla sitten voidaan saada valmistumaan ihmisiä ammatteihin

tämä on todellakin nyt kohdistettu juuri tähän osaan ihmisiä

arvoisa puhemies

hallitus on joutunut tekemään työtä vaikeassa taloustilanteessa ja silti on saatu kasaan budjetti ja kehykset joissa panostetaan kasvuun työllisyyteen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen

tästä hyvänä esimerkkinä on muun muassa se että pääomatuloverosta tehdään maksukyvyn mukaan määräytyvä perintö ja lahjaveroa kiristetään suurten perintöjen osalta suurituloisille kohdistuvia verovähennyksiä karsitaan ja kaikkein pienituloisimpien verotusta kevennetään

tässä alkaa kyllä selvitä pikkuhiljaa että ehkä oppositiossa ei ole edes tutustuttu tähän lakiesitykseen riittävän hyvin koska nythän te ette ymmärrä sitä että vetämällä tai kaatamalla tämän järjestämislakiesityksen te olette tehneet sellaisen tilanteen että meidän on pakko tulevaisuudessa mennä aloituspaikkojen vähentämiseen ammatillisessa koulutuksessa merkittävään vähentämiseen sekä myös lukiokoulutuksen yksikköhintojen laskemiseen

hallitusohjelmassa saatiin aikaan myös pitkään tavoitteena ollut opintotuen sitominen indeksiin

tällä hallituksella on tahtoa tämä asia saattaa vihdoin käytäntöön

sen takia me odotamme teiltä nyt selvää tarkennusta vastausta siihen mitä te oikeasti aiotte tehdä

sisäilmaongelmat on vakava kansallinen epidemia erityisesti koulurakennusten osalta ja meidän on kannettava tästä asiasta huolta

tämä sisäilmaongelmien vyyhti on niin vakava kysymys ettei sitä pidä sivuuttaa vaikean taloustilanteen keskelläkään ja samalla teemme tietenkin myös kansantaloudellisesti elvyttävää politiikkaa

eikö kuitenkin pitäisi elää myös tässä hetkessä

täällä väitettiin että me pelottelemme työttömyysturvauhalla ja näillä asioilla mutta todellisuudessa me kannamme huolta myös työttömistä

eikö tulisi arvottaa asioita uudelleen ja antaa turvaa ja luottamusta ihmisille mitä me peräänkuulutamme esimerkiksi käynnistämällä nyt oppilaitosten rakennushankkeita homekoulujen kunnostamiseksi ja jopa kansallista ohjelmaa tämän asian pois hoitamiseksi

arvoisa puhemies

ministeri wallin olette luvannut että alueellisesta vaikutuksesta tehdään selvitys niin talouden henkilöstön kuin muiden vaikutusten osalta ja uudistuksen suunnittelun etenemiseen liittyy myös uusien toimintojen perustamista kuten palvelukeskus

tämä asettaa omat haasteensa näitten laitteitten käytölle

onko nyt tietoa milloin päätös palvelukeskuksen sijoittumisesta tehdään ja otetaanko siinä huomioon nyt menettävien paikkakuntien mahdollisuus saada korvaavaa toimintaa